vaikka monet laajan turvallisuuskäsityksen uhat eivät kohdistuisi suoraan suomeen niillä on välillisiä vaikutuksia jotka vaikuttavat meidänkin turvallisuuteemme

tämän luulisi ymmärtävän myös perussuomalaispiiperöiden että turve ei ole puhdas keino

toivon että ensi vaalikaudella sen raportin joka tuli lvmstä ruuhkamaksujen käyttöönotosta pääkaupunkiseudulla ehdotukset saadaan nopeasti aikaan

euroopan unionin rooli kansainvälisessä diplomatiassa kriisien ennaltaehkäisyssä kriisinhallinnassa ja erityisesti siviilikriisinhallinnassa on vahvistumassa

liikenne aiheuttaa noin viidenneksen suomen kasvihuonepäästöistä ja erityisesti henkilöautoliikenne on ollut voimakkaassa kasvussa joukkoliikenteen kustannuksella

ruuhkamaksujärjestelmä olisi erinomainen tapa lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja vähentää ihmisten autoriippuvuutta

vihreiden mielestä kriisien ennaltaehkäisy ja siviilikriisinhallinta ovat ensisijaisen kriisinhallinnan muodot ja sotilaallisen kriisinhallinnan tulee aina olla viimesijainen keino

maailman suurimpana kehitysavun antajana unioni lisää toiminnallaan maailman vakautta merkittävällä tavalla

euroopan unionin rinnalla yhdistyneiden kansakuntien roolin vahvistaminen edistää suomen poliittisia tavoitteita ihmisoikeuksien vahvistamisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tukemisessa globaalilla tasolla

myös oikeusvaltiokehityksen edistämisessä kriisien ennaltaehkäisyssä ja heikkojen valtioiden vakauttamisessa yklla on merkittävä rooli jota suomi tukee

kun puolustusministeri mainitsi ympäristökatastrofit ja luonnonmullistukset niin pikemminkin on ehkä niin että sen tyyppisten ei sotilaallisten kriisien hallintaan sopisivat paremmin ne nopean toiminnan siviilijoukot kuin sotilaalliset joukot

kuten selonteossakin todetaan yk on edelleen ainoa järjestö jonka puitteissa on mahdollista käydä laajaa kaikki maanosat käsittävää vuoropuhelua myös turvallisuutta koskevissa kysymyksissä

onko suomella valmiuksia tai halua viedä eteenpäin euroopan unionissa myös nopean toiminnan siviilivalmiuksien kehittämistä ja tavoitteenasettelun kunnianhimoistamista

arvoisa puhemies

ottaen huomioon maailmanlaajuisten laajojen turvallisuusuhkien vakavuuden ja monipuolisten ratkaisukeinojen tarpeellisuuden tuntuu turhauttavalta että suomalainen turvallisuus ja puolustuspoliittinen keskustelu jämähtää usein nato jäsenyydestä vääntämiseen

sitten toinen kysymys

ruotsin puolustusministeri on ottanut esille aiemmin syksyllä pohjoismaisen taisteluosaston mahdollisen käyttämisen sudanissa jos tilanne muuttuu sellaiseksi

tällä hetkellä järjestö pyrkii tekemään muodonmuutosta vanhanaikaisesta kylmän sodan tarpeisiin perustetusta sotilasliitosta kansainväliseksi kriisinhallintaorganisaatioksi tai peräti globaaliksi turvallisuusmanageriksi

naton vaikeudet afganistanissa ovat todiste siitä että kriisinhallintaulottuvuuden kehittäminen on vielä pahasti kesken

siitä huolimatta suomen puolustusmenot ovat jatkuvassa kasvussa

eduskunnan kaikkia puolueita edustanut turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä linjasi yksimielisessä raportissaan ettei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa puolustusmenojen suhteellista osuutta valtion kokonaismenoista

kuten eduskunnan turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän raportissakin todetaan on selvää että oslon sopimus tulee käytännössä rajoittamaan siviileille erityisen tuhoisien rypäleaseiden tarjontaa ja mahdollisuuksia käyttää niitä riippumatta siitä onko suomi mukana vai ei

seurantaryhmän yksimielisessä raportissa todettiin myös että on suomen edun mukaista osallistua aktiivisesti kansainvälisiin asevalvonta ja aseriisuntaneuvotteluihin myös silloin kun ne koskevat suomessa käytössä olevia asejärjestelmiä

arvoisa puhemies

vuosi sitten joulukuussa vihreiden ryhmäpuhe talousarviosta alkoi huomiolla että eduskunnan on varauduttava talouden taantumaan joka on seurausta yhdysvaltain asuntoluottokriisistä

nyt tuo taantuma on käsillä

tehtävämme on harjoittaa politiikkaa joka rajoittaa taantuman kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieniksi

samalla tulee yhtä aikaa taantuman torjunnan kanssa edistää uusien ympäristöystävällisten viherkaulustyöpaikkojen syntymistä

paitsi että miesten pakollinen asevelvollisuus on yksilöiden kannalta kallista viivästyneiden opintojen ja työelämässä poissaolon vuoksi on myös kansantalouden kannalta arveluttavaa sitoa lähes koko ikäluokallinen miehiä pois työmarkkinoilta

näin ei saa tapahtua toistamiseen

vihreän eduskuntaryhmän mielestä maanpuolustus tulee jatkossa nähdä paremmin koordinoituna kokonaisuutena joka koostuisi nykyistä monipuolisemmasta siviilipalveluksesta ja toisaalta asepalveluksesta

ottaen huomioon suomen voimakkaan sitoutumisen kansainväliseen kriisinhallintaan olisi tärkeää tehdä siviilipalvelu laajemmin mahdolliseksi myös kansainvälisissä tehtävissä esimerkiksi siviilikriisinhallinta tai kehitysyhteistyötehtävissä

samaan aikaan myös itse finanssikriisin syihin on puututtava

ei voi olla niin että hyvinä aikoina voitot yksityistetään mutta huonoina aikoina tappiot sosialisoidaan ilman seurauksia

arvoisa puhemies

viennin vaikeuksia voidaan helpottaa varmistamalla että terveiden yritysten lainarahan saanti turvataan

vihreä eduskuntaryhmä korostaa että taantuma ei ole tekosyy hellittää ilmastotavoitteista vaan mahdollisuus edistää niiden saavuttamista

voimakkaat panostukset ratoihin ja uusiutuvaan energiaan torjuisivat samalla ilmastonmuutosta joka on käsillä olevaa taantumaa monin verroin suurempi ongelma

perusradanpidon lisäinvestointien lisäksi on aiheellista harkita suurten kaupunkien raideliikenteen kehittämistä

kun taantuma on leikannut metalliteollisuuden tilauskantaa peräti neljänneksellä vuoden takaisesta tarttumalla uusiutuvan energian tarjoamiin mahdollisuuksiin voidaan pitää metalli ja sähkömiehet töissä ja luoda työpaikkoja alueille joita teollisuuden rakennemuutos on kohdellut kaltoin

winwindin haminassa aloittama tuulivoimaloiden valmistus on hyvä esimerkki viherkaulustyöpaikkojen mahdollisuuksista suomelle

arvoisa puhemies

hallitus tekee myös muita parannuksia sosiaaliturvaan

kaikkein heikko osaisimpien ihmisten osalta hallitus jatkaa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista osoittaen siihen myös tarvittavat määrärahat

hallitus edistää myös vuokra asuntotuotantoa ja erityisryhmien asumista

pientalojen energia avustuksia korotetaan ja kotitalousvähennyksen uudistus tukee pientalojen siirtymistä ympäristöystävällisiin lämmitysmuotoihin

ensi vuonna uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointihankkeiden tuki nousee merkittävästi

hallitus tekee myös panostuksia energiapuun ja muun bioenergian käytön lisäämiseksi

valtiovarainvaliokunnan saamien selvitysten mukaan on todennäköistä että edes bruttokansantuotteen hidastuminen nollatasolle ei nosta määrärahojen tasoa riittävästi vaan sovitun tason saavuttaminen edellyttää kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämistä

ilahduttavaa kuulla että täällä on yli puoluerajojen oltu huolissaan nuorisotyöttömyydestä koska on juuri niin että pitkittyessään työttömyys aiheuttaa todella syrjäytymistä muillakin elämän aloilla ja on hyvä että saadaan katkaistua sellainen kierre mahdollisimman varhain

pitkäaikaistyöttömistä olisin kysynyt ministeri kataiselta

kun taloudelliset ajat ovat epävarmat on entistä tärkeämpää panostaa ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen

eduskuntakäsittelyssä lisättiin rahaa myös maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämiseen mikä on maahanmuuttajien määrän kasvaessa ensiarvoisen tärkeää

jatkossa voitaisiin harkita kaupasta ja ravitsemusliikkeestä ostettavan alkoholin verotuksen eriyttämistä niin että verotuksen keinoin edistettäisiin ravintola alan työllisyyttä

elämme talouden taantumassa ja yleisessä epävarmuudessa

vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa että aiemmin talouden laskusuhdanteista on outo otettava aiemmista talouden laskusuhdanteista on otettava opiksi

arvoisa puhemies

täällä on tullut aika paljon kritiikkiä hallitukselle työttömyyden hoidosta

on toki oleellista olla huolissaan siitä että hyvinvointierot ovat kasvaneet mutta niiden kasvaminen on pidemmän ajan kehityskulku ei tämän hallituskauden aikana liikkeelle lähtenyt prosessi

sirnö hallitusta kritisoi niin ensimmäisen lisäbudjetin menolisäyksethän kohdennettiin pääosin juurikin nuorisotyöttömyyden helpottamiseen koulutuspaikkojen palkkatuen starttirahan ja koulutuksen keinoin

arvoisa puhemies

lintilän kanssa että tämä hallitus on tehnyt sosiaalisempaa politiikkaa kuin edelliset

ensimmäinen on tietoturvakysymysten osuus ja tulevaisuus digitaalisella agendalla

siitä olen samaa mieltä että perusradanpidon rahoituksen on jatkossa oltava pitkäjänteisempää

tänään viimeksi luin tämmöisen uutisen missä kerrottiin että tietokonehakkerit onnistuivat tunkeutumaan kanadan valtion huippusalaisiin tiedostoihin ja hyökkäyksen seurauksena kaksi valtion toimintaelintä joutui rajoittamaan internetin käyttöä niin että hakkerit eivät onnistuisi lähettämään tietoa eteenpäin

opintotukea korotettiin yhtä paljon kuin kaksi edellistä hallitusta yhteensä ja koko ensimmäisen lisäbudjetin suurin satsaus osoitettiin nuorisotyöttömyyden torjumiseen muun muassa koulutuspaikkojen palkkatuen starttirahan ja kurssituksen keinoin joten en itse ainakaan koe että tässä ei olisi tehty kaikkea voitavaa

mitä tulee seinäjokioulu rataosuuteen niin se on täällä monta kertaa jo muidenkin suusta todettu että se tulee valtiolle paljon kalliimmaksi jos tämä rahoitus on tämmöistä tipoittaista ja pätkittäistä

tämä asia on saatava kuntoon

olisin kysynyt mikä on suomen tulevaisuus tämmöisen tietoyhteiskunnan kannalta elintärkeän infrastruktuurin suojaamisessa kun puhutaan paljon näistä kyberhyökkäyksistä ja niiden tulevaisuudesta millä tavalla siihen panostetaan

ja toinen kysymys

se jäi hieman ohueksi tässä paperissa

tulen myöhemmin esittämään varsinaisessa puheenvuorossani lakiin rajauksia ja täsmennyksiä liikenne ja viestintävaliokunnassa tekemäni vastalauseen mukaisesti mutta nyt olisin kysynyt ministeriltä mikä on ministerin suhtautuminen niihin puheenvuoroihin joiden mukaan lain valmisteluun on vaikutettu painostamalla ja siihen että lain kriitikoita on syytetty jopa rikollisten suosijoiksi ja viranomaisvallan väärinkäyttäjiksi

haluaisin myös kysyä ministeriltä että jos tämä laki tulee voimaan miten hallitus aikoo seurata ettei ihmisten perusoikeuksia rikota lain soveltamisessa

arvoisa puhemies

liikennevaliokuntahan on korostanut että hankkeen pitkittyminen aiheuttaa tarpeettomia lisäkustannuksia ja heikentää sekä henkilöliikenteen että teollisuuden kuljetusten toimivuutta ja kilpailukykyä

valtiosihteeri raimo sailas on todennut keskipohjanmaa lehdessä vastikään että seinäjokioulu radan perusparannuksella ja kokkolan ja ylivieskan kaksoisraiteella olisi hyvät mahdollisuudet päästä hallituksen elvytyslistalle

arvoisa puhemies

itsekin olen tosi onnellinen siitä että täällä on keskusteltu varsin yksimielisesti siitä että menestyvä pääkaupunkiseutu on koko maan etu

yksi asia kuitenkin kiinnitti erityistä huomiotani keskustan ryhmäpuheenvuorossa ja se oli tämä ajatus näistä hajakeskitetyistä vihreistä taajamista

arvoisa puhemies

täällä salissa laajasti kannatettu pohjoismainen puolustusyhteistyö on vihreästäkin näkökulmasta erittäin tervetullutta koska sitä kautta voidaan saada säästöjä ja mitä vähemmän aseisiin käytetään rahaa sen parempi

itse ajattelen että sellainen himmeli pikemminkin ylläpitää hajautunutta yhdyskuntarakennetta lisää ihmisten autoriippuvuutta ja sitä myöten kasvihuonepäästöjä ja kehityksen täytyisi olla tietysti täysin päinvastainen

mutta sitten ihan tästä eun roolista turvallisuuspolitiikassa ja ehkä eun tulevaisuuden turvallisuusstrategiasta mihin myös ulkoministeri viittasi

itse pidän euta keskeisimpänä suomen turvallisuusfoorumina

metropoliselonteossa mainitaan tärkeänä tavoitteena kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen

pari sellaista asiaa joilla tätä tulevaisuuden turvallisuusstrategiaa voisi uudistaa ja sitä myötä vahvistaa eun omaa roolia olisivat täällä mainittujen esimerkiksi siviilikriisinhallinnan ja eräänlaisten nopean toiminnan siviilivalmiusjoukkojen tai nopean toiminnan siviilikapasiteetin lisääminen eun taistelujoukkojen rinnalle ja sitten myös aseriisuntakysymykset jotka mielestäni ovat olleet hieman paitsiossa

rajamäkikin mainitsi puheenvuorossaan taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

siellä myös mainitaan huolestuttava kehitys että työmatkaliikenne pääkaupunkiseudun ja muun seudun välillä on jatkuvasti kasvanut ja keskimääräiset työmatkaosuudet ovat pidentyneet

niiden puuttuminenhan yleensä johtaa nimenomaan ihmisoikeusloukkauksiin

tosiasia on että euroopan unionin sisällä on näitä ihmisoikeusongelmia ja silloin kun ihmisten kohtaloista päätetään byrokratian rattaissa on syytä myös käyttää aina inhimillistä harkintaa

senkin takia yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on erittäin tärkeä tavoite ja tarvitaan myös seuraavalla hallituskaudella konkreettisia toimenpiteitä ja esityksiä joukkoliikenteen rahoittamiseksi ja kulkumuoto osuuden lisäämiseksi

siksi mielestäni on hyvä että tähän lakiluonnokseen on lisätty maininta että erityistilanteissa vastaanoton piirissä voidaan käyttää erityistilanteisiin liittyvää harkintaa

saksan hallitushan nosti esimerkiksi ydinaseriisunnan yhdeksi ulkopolitiikkansa kärkikysymykseksi ja tänä vuonna myös viisi nato maata saksa belgia luxemburg hollanti ja norja ovat puhuneet eurooppalaisen ydinaseriisunnan puolesta ja sen lisäämisestä myös naton strategiseen konseptiin

mitä tulee näihin ihmisoikeusloukkauksiin niin tämä ei ole pelkkää yleistä tietoa vaan se on asia johon myös eun omat toimielimet ovat kiinnittäneet huomiota nimenomaan bulgarian ja romanian romanien kohteluun asumiseen terveydenhuoltoon koulutukseen ja tämän tyyppisiin asioihin sekä euroopan perusoikeusvirasto että euroopan neuvoston ihmisoikeusvirasto